tiedän vallan mainiosti millä tavalla italia millä tavalla belgia millä tavalla ranska millä tavalla lukuisat jäsenvaltiot länsieurooppalaiset maat jotka rahoittavat myöskin ykta sitovat käytännössä omiin rahoituspäätöksiinsä myöskin että siellä on viroissa heidän maidensa kansalaisia

suomi ja pohjoismaat ovat tässä täysin avuttomia ja me olemme jälkijunassa kaikilla tasoilla koskien sekä ykn avainvirkoja kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviä että myöskin tavallaan alempitasoisia virkamiestehtäviä

tässä suhteessa nyt valiokunta kiinnittää vakavaa vakavaa huomiota siihen että suomalaisten on panostettava myöskin siihen että meitä suomalaisia on vaikuttamassa kansainvälisissä järjestöissä myöskin staffin puolella henkilökunnan puolella

tähän suuntaan nyt valiokunta ottaa alleviivatusti kantaa ja toivoo että hallitus tässä terästää otettaan on näin tehnytkin mutta saisi tehdä entistä enemmän

viimeinen huomio arvoisa puhemies liittyy myöskin kansainvälistymisen yhteen ulottuvuuteen joka tässä valiokunnan mietinnössä ei ole niin suuresti esillä mutta näkyy

mutta suojeluvastuuseen ja oikeusvaltioperiaatteisiin kuuluu myöskin se että suomi myöskin tunnistaa sen että maailma pienentyy ihmiset liikkuvat ja rajojen ylitse tullaan

ukkola on aina kiinnostunut tutkijoihin ja myöskin poliitikkoihin liittyvä painostus jossa ihmiset joutuvat salaisissa osoitteissa elämään voidakseen kirjoittaa pluralistisista lähtökohdista ihmisoikeuksia kunnioittavista lähtökohdista

saattaapi ollakin

kaksi vuotta sitten te totesitte

saattaa hyvin olla niin että tämä venäjänato neuvoston kokous oli merkittävä juuri sen vuoksi että venäjä otetaan ensi kerran mukaan myöskin naton aluepuolustusjärjestelmään tämän ohjuspuolustuksen osalta

arvoisa puhemies

totesitte että etyj toimi avustajana eulle

arvoisa puhemies

meidän poliitikkojen on tunnettava vakava vastuumme kun olemme tekemässä päätöksiä suomalaisten osallistumisesta sekä kriisinhallintaan että kehitysyhteistyöhön afganistanissa

te itse toimitte tuolloin etyjin puheenjohtajana

arvoisa puhemies

se on pikemmin joku voisi käyttää arkikielen termiä veikkauksia

se että suomen roolia vähättelette on virheellistä koska ei se ole huono piirre että pieni maa joka tunnistaa ongelman tarttuu aloitteeseen jonka suurvalta tekee ja jota ei tahdota muualla niellä ja on aktiivinen sen suhteen

se on veikkausta tietyistä odotusarvoista joita lasketaan hyödykkeisiin tarvittaessa jopa hyödykkeisiin joita ei omisteta joka on niin sanottua lyhyeksi ostamista joka on puhtaasti spekulatiivista toimintaa jolla pyritään vain ennakoimaan tiettyjä potentiaalisia arvonmuutoksia rahaomaisuudessa

me ymmärrämme nyt että vaikeimmatkin matemaattiset kaavat perustuvat kertotauluun jakolaskuun plussaan ja miinukseen mutta silti se mitä te esititte tässä on tohtorin tutkinnollakin vaikea tavoittaa

siinä turvaneuvoston jäsenyys meillä oli aivan ratkaiseva

ja ne mittasuhteet ovat niin järisyttävän suuret

iso mies sanoo

yleensä tämän tapaisessa uudistuksessa me teemme historiallista vaalilain uudistusta täytyisi eduskunnassa olla selkeä yhteisymmärrys sen toteuttamiseen

kysymys on ehdottomasti siitä että tässä tarvitaan valvontaa ja tässä tarvitaan ihan uuden tyyppinen lähestymistapa jossa myöskin tätä spekulatiivista toimintaa pystytään hillitsemään

pääpainon pitää olla jälkimmäisessä

siinä ei ole kysymys tuotannollisten investointien rajoittamisesta pitkäaikaisten pääomasiirtojen rajoittamisesta siihen liittyvistä rasitteista vaan aivan tämän lyhytjänteisen spekulatiivisen toiminnan hillitsemisestä

on uskallettava kysyä mihin talebanien ja muiden presidentti hamid karzain johtamaa keskushallitusta vastustavien voima perustuu

ei kai vain ole niin että talebaneista on muodostunut afganistanin valtaväestön pataanien kansallinen liike joka tähtää vieraiden valloittajien ajamiseen maasta pois

ei kai vain ole niin että ääri islamistien sosiaaliset ohjelmat kykenevät paremmin tavoittamaan väestön kuin suurella rahalla aikaansaadut kansainväliset projektit

ei kai vain ole niin että fundamentalisti islamistit ovat ainoa uskottava korruptiota kaihtava poliittinen voima maassa

mutta ministeri vapaavuori tekin olette tolkkumies vähintään sen suhteen mitä olette tuonut nyt esille tästä että meidän on pakko keskustella metropolialueen hallinnosta tunnistaa että suomessa on yksi metropolialue eli helsingin seutu toiseksi tarvitaan erityistoimia ja kolmanneksi näissä erityistoimissa jos me katsomme miten maailmalla näitä asioita on hoidettu tukholmasta pariisiin kyseessä on seudullinen päätöksenteko erikseen verotusoikeuksineen ja sen alla itsenäiset kunnat

ei kai vain ole niin että afganistanissa on vahvoja taustalla vaikuttavia intressejä joiden taloudellisten ja valtaetujen mukaista on epävakaa yhteiskunta ja sodan jatkuminen

köyhyyden ongelmiin on tartuttava määrätietoisesti

tällöin tänne pääkaupunkiseudulle olisi syntynyt tukholman mallin mukainen pariisin mallin mukainen brysselin mallin mukainen kaksiportainen luonteva seutuhallinto yhteiset asiat metropolipäätöksentekona ja lähellä ihmistä olevat asiat kuntien tasolla

jos kansainvälinen vaalitarkkailija olisi seurannut suomen viimeisimpiä eduskuntavaaleja hän toteaisi että kööpenhaminan kriteerit demokraattisista vaaleista toteutuivat mutta kolmeen seikkaan olisi kiinnittänyt huomiota

se on samalla signaali afgaanihallinnolle

toinen seikka on tietenkin tässä vaalilainsäädännössä olevat ongelmat jotka tekevät tämän piilotetun äänikynnyksen ja toisaalta erikoiset vaaliliitot

nämä ovat ne kolme seikkaa joihin kansainvälinen vaalitarkkailija olisi kiinnittänyt huomiota ja olen tietysti iloinen että oikeusministeriö on kaikkiin näihin kolmeen seikkaan tarttunut

samaa harkitsee saksan hallitus

te totesitte omassa puheenvuorossanne kun puhuitte etelä savosta pohjois karjalasta ja pohjois savosta että vaalipiirien pieni koko aiheuttaa suhteellisuudessa ongelmia tekee tämän piilotetun äänikynnyksen

kansainvälisen yhteisön tehtävänä on tukea afganistanin hallitusta kehitysponnisteluissa ei sotimisessa

sen sijaan kun täällä on ehdotettu sitä että äänestysikää lähdettäisiin pudottamaan jotta äänestysaktiivisuutta lisättäisiin tämähän ei välttämättä johda lainkaan sen lisääntymiseen vaan päinvastoin nuorethan äänestävät yllättävän vähän

herra puhemies

minä otan erittäin mielelläni oppositiosta käsin nämä kokoomuksen ohjeet seuraavaan vaaliohjelmaani jos kerran on olemassa tällainen aivan uskomattoman upea pohjaton kassa

jos pohditaan sitä miten nuorten tai lasten ääni kuuluisi paremmin on paljon parempi tapa pyrkiä huomioimaan lasten ääni tämmöisessä todella demokraattisessa yhteiskunnassa niin että kaikilla olisi äänensä kuuluvilla yhteiskunnassa

ihanaa me voimme vapauttaa kaikki toisemme näistä erilaisista sosiaaliturvamaksuista koska te kerroitte että turva on lakisääteistä ja rahaa löytyy

lapsiperheille annettaisiin lapsiluvun mukaan vanhemmille oikeus lisä ääneen

aivan upea asia otan teidät konsultikseni

se tarkoittaa konkreettisesti sitä että valtiovarainministeri katainen on tänään neuvotellut brysselissä eli takuiden kasvattamista yhdessä muiden valtiovarainministereiden kanssa

jos on pariton luku lapsia perheessä niin silloin jaettakoon vanhempien kesken se puoliksi mutta joka tapauksessa tämä vahvistaisi lasten asemaa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

italian somalimaa on itsessään sisäisesti hajanainen brittiläinen somalimaa on julistautunut itsenäiseksi somalimaaksi jota ei ole kylläkään tunnustettu djiboutissa eli ranskan somalimaassa ollaan itsenäisiä on ogaden ja sitten kenia

arvoisa puhemies

haluatteko euroopan unionin olevan piiskurin jatkossa kysymyksissä jotka koskevat suomen veropolitiikkaa suomen palkkapolitiikkaa suomen eläkepolitiikkaa ja suomen julkisen sektorin supistamista

minä luulen että koko eduskunta on yhtä mieltä siitä että jokaisella syntyvällä lapsella täytyy olla luontainen oikeus sekä isään että äitiin

haavistokin täällä kertoi somalimaasta itsestään joka on siis pohjois somaliaa että olot ovat kaikkein rauhallisimmat stabiileimmat jopa voidaan puhua tietyn tyyppisestä demokraattisesta hallintamuodosta

euroopan unioninko te haluatte tässä ryhtyvän meitä komentamaan

se kyllä vastaisi jopa afrikan unionin peruskirjaa koska se on entinen kolonia

räsäsen puheenvuoroa kun hän lähti pohdiskelemaan sitä onko tässä nyt miesten isien asemaa vahvistettu ylitse äitien aseman

hän jopa viittasi tämmöisiin biologisiin seikkoihin kuten imetykseen joka luonnollisesti ymmärrämme on naisen äidin etuoikeus suhteessa lapseen mutta erikoinen kuvio

se on erikoinen kuvio koska kyllä isyys äitiys molemmat kokonaisuutena ovat lapselle täsmälleen yhtä arvokkaita ja täsmälleen yhtä arvokkaita myöskin lapsen syntymähetkestä alkaen

meillä jopa pystytään nykyaikaisella teknologialla hoitamaan tämä imetyskin niin että ei sen tarvitse välttämättä olla edes naiseen sidoksissa vaikka tiedän vallan mainiosti että äidinmaito on lapselle arvokkain ravinnonlähde mitä hän voi ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina saada

minusta tässä järkevää on niin kuin tässä nyt näkyy tietyntyyppinen positiivinen diskriminointi eli vahvistetaan sitä heikointa lenkkiä tässä vanhempainvapaajärjestelmässä joka on isät

taiveaho minusta erinomaisesti luonnehti sitä että miehille valitettavasti perheiden taloudellisista syistä johtuen myöskin urakeskeisyys saattaa olla vahvempaa ja siksi kaikki ne toimet kaikki ne toimet jotka vahvistaisivat sitä että isät kokevat isyytensä alusta asti tärkeänä velvoittavana mukaan lukien tämä vanhempainvapaakausi on iso asia